ensimmäiseen tähän aiheeseen energiaa

kuuntelin eilen hyvin tarkkaan perussuomalaisten puheenjohtaja timo soinin vastauksen missä hän kertoi omat periaatteensa ja puolueensa periaatteet ja totesin siihen että ne ovat periaatteita joita kaikki suomalaiset eduskuntapuolueet ovat noudattaneet ja voivat varmasti ne allekirjoittaa

päävastuun tulitauon pitävyydestä ja rauhallisten olojen paluusta on kuitenkin selvästi nyt ottanut euroopan unioni

tämän lisäksi on sovittu kansainvälisistä keskusteluista joissa tarkastellaan alueen turvallisuutta ja vakautta pakolaiskysymystä ja mahdollisesti muitakin ongelmia

eli sisällöstähän se riippuu mikä se vastaus on loppuun käsiteltynä kyselytunti päättynyt c

kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että kaiken sen draaman sodan hävityksen jälkeen euroopan unioni ja ety järjestö osoittivat että tiiviillä yhteistyöllä aktiivisuudella kyetään kuitenkin jo kuukausi sodan jälkeen aikaansaamaan sopimus ja sitoumukset joilla pystytään palaamaan konf liktia edeltävään aikaan

on selvää että jos tämä ylivoimaisesti suurin asia se jolla työeläkkeiden tulevaa rahoitusta turvataan tässä kaadetaan niin sosiaalitupostahan on enää pieni siivu jäljellä

te olitte siinä hallituksessa mukana

ja samoin edellinen hallitus teki tämän caruna päätöksen tai edellisen hallituksen aikana tehtiin tämä caruna päätös jos ollaan tarkkoina

arvoisa puhemies

en ollut täällä viime kaudella ja edellisessä tehtävässäni en ollut innostunut tästä yhteisöveroalennuksesta sanoin sen moneen kertaan julkisuudessa varsinkaan siitä että se pyrittiin rahoittamaan oman pääoman verotuksen kiristämisellä ja vielä sellaisella tavalla että te hallituksessa ollessanne kiristitte ainoastaan kotimaisten omistajien osinkoveroa

minusta itse asiassa näillä vanhoilla esimerkeillä virheet on hyvä tunnustaa ne on tehty omassa ajassa mutta ei niillä pidä ennakoida tämän kauden valtionyhtiöpolitiikkaa ja omistajapolitiikkaa

niistä viimeiset merkittävimmät ovat olleet voimavarojen lisääminen turvapaikkojen käsittelyyn jotta ylipitkät jonot saataisiin purettua ja turvapaikkakäsittelyn aikataulut saataisiin nykyistä nopeammiksi

myös hallitus on linjannut viisaalla tavalla sen että kun meillä on erilaista omistusta myös näissä valtionyhtiöissä ja muussa valtion omaisuudessa niin käytetään hyväksi sellaista omaisuutta joka ei ole strategista jota ei ole valtion välttämätöntä omistaa joka ei ole tämmöistä monopoliomaisuutta ja muutetaan sitä omaisuutta aktiivisempaan tarkoitukseen työllistämisen ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen digitalisuuden edistämiseen ja annetaan tässä hallitukselle mahdollisuus käyttää rohkeasti tätä reserviä joka meillä onneksi on olemassa

tässä suhteessa hallitus on yksi ja yhteinen

tällainen keinulauta jossa kotimaista omistusta rasitetaan ei ollut hyväksyttävää

yritetään ottaa oppia tästä

ei päästetä syntymään massatyöttömyyttä eikä myöskään tämän kriisin hintaa laskua maksateta leikkauksilla tai korkeilla veronkorotuksilla vaan töitä tekemällä

jos me olemme yhtä mieltä työuran pidentämisestä vision jossa ollaan sitä yhtä mieltä niin toimitaan myös johdonmukaisesti sen suuntaisesti

arvoisa puhemies

kun ajatellaan tätä koko hallituskauden isoa tehtävää niin selkeästikin tämä normien purku ja parempi sääntely kokeilujen kulttuuri saavuttaa tässä talossa ja salissa selvästi erittäin laajan kannatuksen ja tältä pohjalta on hallituksen erittäin hyvä mennä rohkeisiin avauksiin hakea esimerkkejä ympäri maata ja tuottaa esityksiä

minusta tämä keskustelu toi hyvin esille ne erot joita puolueiden välillä tässä vuosien ajan on ollut mutta samalla sen että kyllä nämä kannat ovat kuitenkin hioutuneet aika lähelle toisiaan

oli hyvä että ed

urpilainen täsmensi tätä yleistä suhtautumista arvonlisäverotuksen tulevaisuuteen ja nyt eroksi hallituksen kanssa jää näemmä se että sdp arvioi että aikataulu ensi kesällä on todennäköisesti väärä

mutta hallituksella ei ole sitä etuoikeutta että me voisimme ensi vuoden budjettia antaessamme tällaisen asian jättää ilmaan vaan hallituksen pitää tehdä esitys kantaa siitä vastuu

se työ on asteittain hionut sen tähän ratkaisuun

kaikesta ei olla vielä samaa mieltä enkä oikein voi yhtyä tuohon sdpn lindtmanin päättämään osioon jossa hän totesi että palauttakaa uudistus parlamentaariseen valmisteluun

selonteossa käsitellään jäsenyyden merkitystä suomelle määritellään eu politiikkamme peruslinjaukset ja keskeiset tavoitteet

meidän arviomme on se että talous kääntyy loivaan kasvuun ensi vuoden aikana ja silloin se olisi oikea hetki myös tälle toimenpiteelle ja tämä erottaa tietysti hallituksen ja opposition ikään kuin toimintamahdollisuudet toisistaan

valinnanvapauden osalta kritiikkiä tulee

ei tällaista asiaa päätetä kuukautta aikaisemmin vaan kyllä nämä pitää suunnitella hyvin tarkkaan

kyllä pitää luottaa siihen että säästetään kun vähennetään pompottamista hoidetaan oikealla tasolla on yhtenäiset hoitoketjut

arvoisa puhemies

tästä on ihmisillä vaikka kuinka paljon esimerkkejä omasta kokemuksestaan miten voitaisiin säästää jos olisi heti osattu toimia oikein ja siihen toivottavasti tämä uusi yhtenäinen malli antaa hyvät mahdollisuudet

myös ajankohta on otollinen

kesäkuun alussa valitaan uusi euroopan parlamentti sen jälkeen nimetään unionille uusi komissio ja samanaikaisesti haetaan ratkaisua lissabonin sopimukseen puhumattakaan koko maailmantaloutta ravistelevasta talouskriisistä joka lisää euroopan maiden keskinäistä riippuvuutta ja yhteistyön tarvetta entisestään

ehkä se seuraava askel pikemminkin on kiinteämpi valmius nopeaan toimintaan

piste

ei semmoista ole olemassa

kyllä tämä kytkeytyy reaalitalouden kehitykseen viennin kehitykseen

se pitää osittain paikkansa

kaikessa vaikuttamisessa täytyy muistaa että euroopan unioni on lähtökohtaisesti olemassa kansalaisiaan varten ja sen oikeutus tulee unionin jäsenmaiden kansalaisilta

useasti sitä ensivaihetta sitten seuraisi pidemmälle menevä operaatio joita joudutaan suunnittelemaan ja kokoamaan pidempään mutta tämä on nyt tietynlainen ensiapu ja vakuutus

eu tuo konkreettisia hyötyjä meille kaikille muun muassa tukemalla talouskasvua ja työllisyyttä helpottamalla liikkumista puolustamalla perusoikeuksiamme ja hillitsemällä ilmastonmuutosta

kaikki säästöt ovat tietysti vaikeita toteuttaa mutta varsinkin kun kritiikki tulee puolueen edustajilta jotka eivät ole esittäneet mitään vaihtoehtoja säästöille vaan päinvastoin että velkaa otettaisiin lisää luotetaan siihen että kyseessä on vain suuremmanluonteinen kysyntälama joka menee ohi kunhan ei tehdä mitään ei näin voida toimia

sen tähden kaikki asiat tässä lamassa eivät ole edes suomen kilpailukyvystä nyt olleet kiinni

eun kansalaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa unionin toimintaan suoraan omien hallitustensa ja parlamenttiensa kautta mutta myös euroopan parlamentin välityksellä sekä osallistumalla kansalaisyhteiskunnan kautta unionin toimintaan

nyt hallitus toimii vastuullisella tavalla

se säästöjä ajaessaan ja toteuttaessaan antaa siihen myös käytännölliset mahdollisuudet ja niin kuin totesin tässä tapauksessa ei kohtuuttomuutta kuitenkaan tapahdu

konkreettisin ilmentymä kansalaisten euroopasta on työvoiman vapaa liikkuvuus euroopassa

varhaiskasvatus säilyy subjektiivisena oikeutena

nämä liittyvät hallituksen ajattelussa muun muassa sosiaaliturvan yhteensovittamiseen palvelujen laajempaan tarjontaan ja eläkeoikeuksien turvaamiseen

minusta tällaista syyllistämistä ei pidä tehdä

eu on työvoiman maahanmuutolle houkutteleva alue ja unionilla on mahdollisimman yhdenmukainen turvapaikkajärjestelmä joka takaa kansainvälisen suojelun sitä tarvitseville

unionilla pitää olla myös vahva sosiaalinen ulottuvuus

arvoisa puhemies

koko painollaan sylissämme oleva talouskriisi on havahduttanut vanhan mantereen maat ja meidät suomalaiset siihen miten riippuvaisia maailmantaloudesta olemme

eurooppalaisten kollegoiden kanssa tehdyt yhteiset päätökset muun muassa pankkijärjestelmän turvaamisesta ja elvytystoimien koordinoimisesta ovat osoitus siitä että mikäli poliittista tahtoa löytyy unioni toimii täsmällisesti ja nopeasti jopa ilman juridista toimivaltaa

maanosamme globaalin kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen on unionin tärkeimpiä tehtäviä ellen sanoisi tärkein tehtävä myös tulevaisuudessa

pärjääminen samassa juoksussa nousevien talouksien kanssa edellyttää vahvaa poliittista sitoutumista sisämarkkinoihin ja rakenteellisiin uudistuksiin muuten jäämme jo lähtötelineisiin

arvoisa puhemies

mutta kun suomi teki omaa päätöksentekoaan siitä kannatammeko tätä ja olemmeko edistämässä tätä ja lähdemmekö mukaan niin kuin lähdimme ensimmäisiin taisteluosastoihin niin siihen sisältyy myös analyysi siitä millä tavalla näitten varojen käyttäminen tähän tarkoitukseen palvelee myös meidän oman puolustuksemme kehittämistä

meille pienenä avoimena taloutena euro on tuonut vakautta ja vaurautta

ja ne perustelut olivat puoltamassa sitä että meidän kannattaa myös tältä kannalta lähteä mukaan

eun kilpailukyky perustuu jatkossakin korkeaan osaamiseen

tavoitteena tulee olla vahvat panostukset tutkimus ja kehitystyöhön ja erityisesti uusiin innovaatioihin kannustavat markkinaolosuhteet

eurooppa on maailman johtava osaamisalue maailman huippua perustutkimuksessa ja tiedon soveltamisessa sekä kaupallisesti että yhteiskunnallisesti

tässä suhteessa meillä suomessakin on vielä paljon tehtävää

herra puhemies

arvoisa puhemies

tämä raju muutos vaikutti valiokunnan käsittelyyn hyvinkin voimakkaasti ja paneuduimme tähän kriisiin sekä seminaarimuodossa että muutoin asiantuntijakuulemisilla

toinen unionin suurista tukimuodoista on alue ja rakennepolitiikka joka on perinteisesti ollut eun keskinäisen solidaarisuuden ilmentymä

alue ja rakennepolitiikan perustana tulee jatkossakin olla unionin köyhimpien alueiden ja pysyvistä olosuhdehaitoista kärsivien alueiden tukeminen

kaikki ne asiantuntijat jotka on tässä mietinnössä mainittu olivat kuultavina tämän asian osalta ja näiden samanaikaisesti käsiteltyjen lakiesitysten ja pankkien takausesityksen rinnalla tätä mietintöäkin laadittiin

suomi on poikkeuksellinen maa

tuo muutos on todella ollut raju

mitä nyt pitää edustajia jotka haluavat osallistua tähän debatti keskusteluun varaamaan yhden minuutin mittaisia puheenvuoroja painamalla vie arvoisa puhemies

suomi kuuluu tällä hetkellä unionin nettomaksajiin

nettomaksuasemamme tulee vielä kasvamaan

tietysti näissä globaaliin vastuuseen liittyvissä kysymyksissä johtuen säästöistä eroja valitettavasti syntyi

minun on pääministerinä vaikea olla pahoillani siitä että talouskasvumme on ollut jatkuvasti vahvempaa kuin muualla euroopassa

aluksi luultiin että se ei suomeen asti ehkä tulekaan mutta tänä päivänä olemme tietoisia varsin ikävällä tavalla siitä että suomi ei ole irti maailmantaloudesta eikä ennen kaikkea euroopan taloudesta vaan meille tulevat kaikki ne myönteiset ja kielteiset vaikutukset mitkä maailmalla liikkuvat myös täysimittaisesti

toisaalta jos köyhtyisimme ja meillä menisi huonommin pääsisimme nettosaajaksi mutta en silti pidä sitä tavoittelemisen arvoisena tilana näillä säännöillä

tämän yhteiskuntasopimuksen osalta minusta se että syntyy käsitys siitä että tässä on kiristys on aika paljon myös kiinni siitä miten täällä siihen suhtaudutaan

minusta meidän ulkopolitiikkahan toimii monella eri tasolla tai vyöhykkeellä ja sisin niistä on tämä sanotaan meidän läheisin alue itämeri ja arktinen alue ja sitten se priorisoi vissiin sen mitä meidän tässä tilanteessa pitää tehdä

minusta kyse ei ole kiristyksestä kun hallitus erittäin avoimesti äärirehellisesti kertoo sen minkälaiset sopeutustarpeet meillä ovat edessä ja mitä me koko kansantaloudelle voisimme tehdä välttääksemme tätä pahinta kuvaa

se on pyrkiä kaikin tavoin lisäämään ylläpitämään vakautta tällä alueella arktisella ja itämeren alueella ja toimia sellaisella tavalla että mahdollisimman korkeaksi nousisi kynnys sille että täällä tapahtuu jotakin joko väärinkäsityksiin tai tahallisiin väärinymmärryksiin liittyvää provokaatiota

kysymys on siitä voisiko suomi tässä tilanteessa tehdä niin kuin ennen vanhaan sanottiin luottamusta lisääviä toimia on sitten kysymyksessä meriturvallisuus tai muu asioissa jotka eivät välttämättä edes aivan liity tähän kovimpaan turvallisuuteen mutta jotka kuitenkin vuoropuhelua ylläpitämällä ja käynnistämällä olisivat vaikuttamassa tähän vakauteen

maltillistaakseen euroopan laajuista maksuosuuskinastelua hallitus esittää tahtotilanaan että unionin menot rahoitetaan suhteessa jäsenvaltioiden varallisuustasoon ja nettomaksuille tulee kaikkia jäsenmaita koskeva katto

arvoisa rouva puhemies

suomen linja unionin laajentumiseen on selkeä

tässä talousvaliokunnan mietinnössä on tästä mainintoja mutta tässä yhteydessä niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi ei menty näihin yksityiskohtiin kovin syvälle koska tämä käsittelee nyt ensi sijassa viime vuoden kertomusta suomen pankin osalta

kuitenkin täällä on finanssivalvonnasta kappale ja siltä osin valiokunta kaipaa pikaisia uudistuksia myös eun tasolla ja vielä laajemminkin kansainvälisesti

populismin ja tilastonikkareiden uhallakin väitän että suomi on kaikilla mittareilla mitaten hyötynyt unionin jäsenyydestään merkittävästi

te vastaatte siihen kysymykseen mitä ei saa tehdä tai mitä siitä puuttuu

kansallisestihan meillä on käsittelyssä finanssivalvontaa koskeva laki eli rahoitustarkastuksen ja vakuutusvalvonnan yhdistäminen uudeksi viranomaiseksi

eu antaa meille myös merkittävän kanavan luoda yhteistä politiikkaa jolla vaikutetaan keskeisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin